onko cameron silloin hallituksen linjoilla vai ei puhuuko hän silloin britannian pääministerinä vai konservatiivien puheenjohtajana

kyse olisi puhtaasti kansallisesta lisäsääntelystä joka kohdistuisi vain suomalaisten yhtiöiden osakkeisiin joten olisi mahdollista että ehdotus ohjaisi sijoittajia sijoittamaan ulkomaisiin osakkeisiin tai muihin arvopapereihin

mutta ehkä suurimmat riskit tässä kuitenkin puhuin tästä tänään aamulla pitkään tasavallan presidentin kanssa ovat enemmän ikään kuin fyysis psykologiset kysymykset

ei pidä säikähtää hiukkasen kovempaa rehtori ne

eli toivon että seuraavalla ulkomaankauppaministerillä on yhtä paljon energiaa viedä suomalaisia tuotteita maailmalle kuin edeltäjillä mukaan lukien paavo väyrysellä

eli aika pitkälti se työ ja kasvu jolle suomi rakentuu olen itse asiassa edustaja arhinmäen kanssa samaa mieltä pohjautuu suomalaisiin yrityksiin suomalaisiin yrittäjiin ja suomalaisiin työntekijöihin

sen takia että meitä edeltävät hallitukset eivät ole onnistuneet tekemään rakenteellisia uudistuksia matkan varrella

eli koska tämä on niin etäisellä paikalla ja ne operaation olosuhteet ovat niin vaikeat puutteellinen infrastruktuuri sääolosuhteet vesi terveys bakteerit virukset ja siellä todellakin sadekauden aikana ollaan paikallaan ja siellä istutaan ne neljä kuukautta en sano että istutaan motissa ne sääolosuhteet voivat olla ne jotka loppujen lopuksi ovat ne suurimmat riskit

kyllä tässä on nyt valitettavasti vähän sellaisia piirteitä että pyritään pelottelemaan nato jäsenyyden kanssa ja pyritään lietsomaan ja ikään kuin tunkemaan tätä keskustelua johonkin nurkkaan ja myös ehkä rajoittamaan sitä kautta sananvapautta

se ei varmaankaan ole meidän tarkoituksemme vaan me pyrimme pitämään pääoman suomalaisissa yrityksissä

se on ehkä lisätalousarvion käsittelyn perusongelma että me käsittelemme vain pientä osaa niin kuin edustaja terho tuossa totesi

tietyissä putki on pitkä kuten sote uudistuksessa

tällä voisi siis olla negatiivisia pitkän aikavälin vaikutuksia suomalaisten yritysten pääoman saantiin investointeihin ja sitä kautta työllistämiseen

arvoisa puhemies

kuntauudistuksessa lähdimme ensin uudistamaan kuntia ja päädyimme siihen että kannattaa leikata kuntien tehtäviä

itse näkisin tämän kokonaisuuden sillä tavalla siis eduskunnan ja hallituksen näkökulmasta että yksi ensisijaisista tehtävistä meillä on julkisen talouden tasapainottaminen

ensimmäinen oli se että valko venäjä oli antanut tarkkailijoille tilaa tulla sinne paikalle

me olemme asettaneet tavoitteen

arvoisa rouva puhemies

toinen oli se että kampanjointi tällä kertaa oli hiukan vapaampaa kuin edellisellä kerralla ja kolmas oli se että poliittisia vankeja oli vapautettu itse asiassa kaikki

ehkä ensimmäiseksi todettakoon että tuo istuntotauko on selvästi tehnyt hyvää koska tämä keskustelu on erittäin vilkasta laadukasta ja mielenkiintoista

minun mielestäni olisi kuitenkin tärkeätä nähdä ne realiteetit ja luoda tulevaisuudenuskoa myös siihen että rakenteellisten uudistusten kautta kyllä suomi lähtee vielä nousuun

eli siksi minä haluaisin katsoa nyt askeleen eteenpäin

kaikki kolme jotka olivat kansainvälisellä listalla ne kaikki poliittiset vangit

eu ei ole vielä tehnyt suoraa tiekarttaa mutta voisin kuvitella että ensimmäiset tiekartat liittyvät viisumihelpotuksiin

tällä kertaa me olemme kohdentaneet ne työttömyysrahoihin lähtien microsoftista ja ymmärrän myös sen kritiikin että liian myöhään liian vähän

me tarvitsemme sellaisia toimenpiteitä jotka lisäävät sekä työn kysyntää että työn tarjontaa tässä maassa koska tällä leikkausten tiellä ei voida jatkaa

mutta näistä ei ole vielä päätetty

arvoisa puhemies

etyjinä me olimme siis siellä edistämässä ihmisoikeuksia ja demokratiaa

arvoisa herra puhemies

tämä ei ole poliittinen kysymys tämä ei ole sellainen kysymys jossa oppositio on yhtä mieltä ja hallitus on toista mieltä tämä on koko suomen kysymys

se mihinkä me olemme pyrkineet sekä hallitusohjelmassa että sitten tässä uudessa budjetissa on nimenomaan löytämään ne kasvun ja työllisyyden keinot

en koskaan lähtisi syyttämään entisiä hallituskumppaneita nykyisiä oppositiopuolueita vastuullisesta taloudenpidosta vaan lähtisin aina siitä että jokainen jokainen joka on hallituksessa tekee vastuullisia päätöksiä

toinen suuri kokonaisuus jota me tässä käsittelemme on turvapaikanhakijoista lisääntyvät menot ja kolmas on tietysti meidän maatalous ja maatalouden ahdinko

me voimme jatkaa vain työn tiellä ja sitä tämä hallitus pyrkii näilläkin päätöksillä edistämään

samalla me kyllä voimme ennakoida että tämä on mahdollisesti pitkäkestoinen operaatio koska tilanne on kuitenkin sen verran herkkä tällä alueella

kasvun puolella kuten hyvin tiedätte me sidoimme tonttirakentamisen raiteisiin joka tarkoitti sitä että saimme liikkeelle mahdollisimman paljon työtä mahdollisimman nopeasti

tämäkin oli muuten yksi syy sille minkä takia me palautimme ne rahat talousrikolliseen toimintaan keskittyvään etenemiseen

mutta uskallan kuitenkin väittää että jos me katsomme sitä isompaa kokonaisuutta hallitusohjelman toimenpiteet tavoitteet kärkihankkeet ja erityisesti yhteiskuntasopimuksen korvaavat toimenpiteet niin ne ovat hyvä alku sille muutokselle että me emme joudu enää tämäntyyppisiin akuutteihin toimiin tässä matkan varrella

arvoisa herra puhemies

olen itse asiassa kanssanne tästä samaa mieltä

meidän mielestämme kyllä voidaan katsoa tätä kriisinhallintaa kokonaisvaltaisesti jo mutta on hyvä tuoda eduskuntaan salikeskusteluun ja sitten totta kai valiokuntaan myös yksittäistapaukset ihan erillisinä

minusta on erittäin tärkeätä että euroopan keskuspankin puheenjohtaja vierailee suomessa keskustelee valtiovarainministerin ja myös pääministerin kanssa käy eduskunnassa

millä tavalla voidaan kuroa umpeen kustannuskilpailukyky

nyt en ihan tarkkaan muista koskaan ehdottaneeni algerian tai marokon liittymistä euroopan unioniin joten toivon että edustaja eerola voi uudelleen hänestä

hyvin tiedätte että tässä budjettiriihessä me emme sen kohdilta päätöksiä tehneet

meidän arvovalintamme on se että suomen talous saadaan kuntoon ja loppupelissä meidän arvovalintamme on se että me elämme maailman parhaassa hyvinvointiyhteiskunnassa mutta ilman työtä ja kasvua se ei onnistu ilman talouden tasapainottamista se ei onnistu

täytyy muistaa että meillä on yhteinen valuutta nimeltä euro

meidän pitää ylläpitää sitä painetta että nämä tavoitteet saavutetaan

ensimmäinen on se että yksityissektori tukee meitä julkisella sektorilla ja silloin lähtökohta on se että yritys pyrkii myymään tuotteita ja palveluita maailmalla ja kotimaassa ja siitä me julkisella puolella pääsemme jakamaan siis sekä työpaikkojen että myös sitten verotulojen kautta

äänestää kokoomusta

toinen huomio

olisi minun mielestäni välinpitämätöntä jos euroopan keskuspankin puheenjohtaja ei kävisi suomessa muun muassa suomen pankin puheenjohtajan saattelemana

arvoisa herra puhemies

minun mielestäni on erittäin tärkeätä ettei eduskunnan tasolta saati sitten hallituksen tasolta pyritä ikään kuin manaamaan luottoluokittajia alentamaan suomen luottoluokittajatasoa

se ei ole missään nimessä helppo tehtävä ja se riippuu tietysti siitä suhteutetaanko se saksan palkkatasoon ruotsin palkkatasoon tai tanskan palkkatasoon

me yritämme totta kai kohdella kaikkia maita tasa arvoisesti ja joka kerta kun me näemme tilanteen jossa etyjin peruskirjoja helsingin pääperiaatteita on rikottu me reagoimme siihen joko julkilausumin tai muun toiminnan kautta

jos meillä ei ole työvoiman kysyntää ja tarjontaa jos yrityksillä ei ole järkeä tai kykyä tuottaa palveluita ja tuotteita jotka myyvät niin meillä ei myöskään ole sitä jakamatonta varausta lisätalousarviota tai muuta

sitä olemme pyrkineet tekemään tämän uuden hallituksen muodossa kesästä saakka

jos saamme aikaiseksi niitä rakenteellisia uudistuksia jotka ovat mainittuina esimerkiksi luottoluokittajien analyyseissä niin silloin meidän luottoluokitus säilyy

muutamat ongelmat ovat tulleet maan ulkopuolelta muutamat ongelmat ja paineet maan sisäpuolelta ja totta kai myös poliittisen tilanteen kautta

se on erittäin tärkeä

ensimmäinen joka ihan selvästi kävi ilmi näistä kaikista mietinnöistä ja myös niistä puheenvuoroista joita edustajat esittivät oli että havaitut esteet on purettava

viimeinen huomio on se että ei suomi säästämällä kasva ei suomi elvyttämällä kasva emmekä me selviä tästä tämän suhdanteen jälkeen vaan kyse on huomattavasti laajemmasta rakenteellisesta uudistuksesta

etyjillä on kolme koria joista yksi tärkeimmistä kuten totesin ovat ihmisoikeudet ja demokratia ja se on dialogi jota me käymme myös venäjän kanssa nyt ja tulevaisuudessa tämä kysymys on loppuunkäsitelty vaan siirtää seuraavaan

toinen on sote

arvoisa rouva puhemies

vaikutusarviot tulevat yksityiskohtaisella tasolla aina lainsäädäntövalmistelussa julkisen talouden suunnitelmassa ne voidaan tehdä karkealla tasolla ja laajasti

mutta haluaisin varoittaa siitä että siihen että me poliitikot pystyisimme jollain tavalla luomaan kasvua tai luomaan työpaikkoja vaikkapa lisätalousarvion kautta emme pysty

niihin palaan sekunnin kuluttua

viimeisenä huomiona ehkä edustaja aallolle negatiivisesta noidankehästä

se on se norsu joka meidän pitää kaikkien nähdä

toinen joka ihan selvästi nousi esille oli se että kaikessa uudessa lainsäädännössä on tarkasti käytävä läpi se että se ei luo uusia esteitä

arvoisa rouva puhemies